jos nyt otetaan esimerkiksi pitkäaikaistyötön joka hakee johonkin yritykseen töihin niin se on kiistatta niin kaikki tietävät että se pitkä pitkäaikaistyöttömyysjakso siellä takana on taakka joka monesti näkyy papereissa kun haetaan työpaikkaa

edustajat mäntylä ja lohela esittivät hyvät kysymykset joihin toivon saavani myös vastauksen ja mäntylän kysymyksestä on kulunut niin kauan aikaa että muistutan että se koski työpaikkakiusaamista

te puhutte kauniisti suoraselkäisyydestä ja vastuun kannosta mutta te ette itse tee sitä

arvoisa puhemies

tämmöinen uusi keino hakea työpaikkaa ilmaista vapaaehtoisesti omat taitonsa että minä osaan tämän homman niin kuin papereissa lukee taakkana on ainoastaan ollut tämä pitkäaikaistyöttömyys se mahdollisuus että pääsee esittämään omat taitonsa sinne voi päästää tästä pälkähästä ja auttaa saamaan työpaikan

rikkidirektiivihän aiheuttaa varsin suuren kilpailuvääristymän ja me olemme siinä kärsivä osapuoli

millä te huolehditte sen että mahdollinen viisumivapaus tapahtuu hallitusti siten että suomen sekä infra että työntekijämäärä vastaavat tätä isoa muutosta mikä on tulossa

yksimielisessä lausunnossa olemme toivoneet siihen siirtymäaikaa mutta jos tämä ei toteudu niin onko mitään mahdollisuutta ja mitä suunnitelmia on että tuette suomalaisia työpaikkoja ja viennin edistämistä että työpaikat säilyvät suomessa

tuntuu että esitys esityksensä jälkeen hallitus tuo esityksiä jotka joko saastuttavat maailmaa siirtävät työpaikat suomesta saastuttavampiin maailmoihin tai sitten jopa estävät uusiutuvien energiamuotojen käytön ja tämä lukeutuu näihin viimeisiin

arvoisa puhemies

hallitus on ollut kykenemätön vaikeiden päätöksien tekoon ja näin ollen ne vaikeimmat päätökset tullaan tekemään kuntien valtuustoissa

toinen asia oli kotouttaminen

miten ministeri huolehtii siitä että valtuutetuilla on kaikki mahdollinen tieto käytettävissään kun kuntien valtionosuuksien leikkaukset vaikuttavat suoraan kaikkeen kuntalaisten arkeen

on tullut jo pitkä liuta asioita mitkä estävät työskentelyn suomessa ja työpaikkojen pitämisen suomessa

tiet heikkenevät niin huonoon kuntoon että kohta täällä ei voi asua kuin kasvukeskuksissa mutta sehän sopii tähän keskittämispolitiikkaan mitä hallitus ajaa

turpeella on tosiaan se vaikutus että jos sen käyttöä vaikeutetaan niin paljon että sitä ei voi käyttää niin sitten samassa hytäkässä menevät muutkin uusiutuvat

arvoisa puhemies

energiapuu energiajäte monet muut mistä saataisiin hyötyä polttamalla vaativat sen turpeen kaverikseen

te saitte mahtumaan kaikki suunnitellut liikennehankkeet kehyksiin

nyt hallitus turpeen verotuksen nostolla estää näiden hyötykäytön ja siis uusiutuvan energian käytön

soita pitää suojella mutta ei järjettömästi

tämä on ehdottomasti peruttava ja hylättävä koko esitys

nyt se kokonaisuus on kärsinyt monesta eri tahosta

se on todella iso asia

samaan aikaan kun sosialidemokraatit kehuvat että sosiaalipolitiikkaan ei koskettu niin nimenomaan kunnan toiminta on sosiaali ja terveystoiminnoista kiinni

perusväylänpitorahat ovat aivan liian pienet teitä kunnostetaan aivan liian vähän ja se ei kovin valoisalta näytä ilmeisesti tälläkään hetkellä että se enemmän rahaa saisi

arvoisa puhemies

mitoista ja massoista haetaan sitä apua mutta käytännössä esimerkiksi massojen nosto ja korkeuden nosto tekee taas lisää taakkaa liikenneinfran rakentamiselle

debatissa jo nostin esille tämän kysymyksen mikä jatkuvasti tässä energia ja ilmastopolitiikan yhteydessä tulee esille

toivottavasti perustuslakivaliokunta löytää semmoisen kohdan perustuslaista että tämä yrittämisen vapauden estäminen joka ei ole meidän perustuslakimme mukaista ei toteudu jolloin tämä tarvitsisi haudata minun oikeustajuni mukaan

se missä suomen hallitus voisi tehdä jotain varsin määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä olisi se että turve määritettäisiin uudelleen uusiutuvaksi energiaksi vaikkakin se on hidasta uusiutuvaa se on

tämä todellisuus pitäisi ladata tuonne rysselin herrojen kaaliin ja kun siellä nyt on markkinoimassa käyty milloin mistäkin syystä niin tämä on yksi todella iso asia mitä suomen hallituksen pitäisi tehdä

turvetuotanto ja puun käyttö eri muodoissaan energiantuotannossa ovat avainasemassa siinä miten me saamme energiaomavaraisuutta ja jopa kauppatasettamme korjattua

tämän isänmaamme nimi on suomi ja väitetään että suo alkuliite viittaa siihen että täällä on soita

ministeri räsänen kunnioitan teitä kyllä mutta hieman ihmetyttää se että edellisessä puheenvuorossanne todistitte että tämä on nimenomaan säästöohjelma ja säästörintamalla eteenpäin menevä

niitä on paljon vaikka julkisuudessa hyvin usein pyritään muodostamaan sellainen kuva että meillä ei ole soita

arvoisa puhemies

ja on totta että tiettyjä koskemattomia soita pitää suojella ja jättää ne luonnonvaraan mutta on muistettava myös se että suot uusiutuvat

mittarit saadaan kehitettyä ja ohjattua nimenomaan semmoisiksi että niistä saadaan oikeanlainen tulos haluttu tulos

eli kun se on uusiutuva energianlähde niin myös suot uusiutuvat ja antavat luonnolle mahdollisuuden kehittyä uudelleen entiselleen ja samalla rikastuttaa esimerkiksi eläinkantaamme

edustaja kalliorinne sen sijaan teidän puheenne siitä että tarvitsee mahdollisesti keksimällä keksiä jollekin hallinnosta vapautuvalle miehelle henkilölle joku työ

toivon että tämä teidän lausahduksenne ei edusta hallituksen isompaa laajempaa ajattelukantaa ja toivottavasti tulette siihen lopputulokseen kuitenkin että ei tarvitse keksiä

toinen energiamuoto mikä on hyvin ristiriitainen on tämä tuulivoima

koska se tulee käsittelyyn

tuulivoiman eri ongelmia ja näitä haittoja vähätellään jatkuvasti kun taas sitten hyötyjä ja erityisesti tuulivoiman saamia tukia liioitellaan aivan tolkuttomasti voisi sanoa jopa näin

kentällä on tilaa ja tarvetta

tuulivoimalla on kiistatta oma paikkansa mutta tästä vääristelystä johtuen se saa aivan liikaa huomiota osakseen ja näitä ongelmia mitä siihen kiistatta liittyy ei oteta riittävästi huomioon

tässä kohtaa olisikin syytä miettiä näitä tukia että pitääkö niitä tukia purkaa ja poistaa ja niitä tavoitteitakin että mylly on joka niemennotkossa vähän korjata uudelleen koska tämä tukimäärä asettaa eri energiamuodot eriarvoiseen asemaan

suomessa missä nyt näinä kuukausina on odotettavissa että täällä on maassa lunta ja pakkasta sitä energiaa tarvitaan

jos jostain syystä eduskunta ei huomenna äänestä rauhanturvaajien kuntoutukseen lisää rahaa niin oletteko valmis pohtimaan sitä lisäbudjetin yhteydessä

arvoisa puhemies

lukiessani tätä korkeintaan yhden vuoden kestävää hallitusohjelmaa joka kaatuu viimeistään syksyllä budjettineuvotteluissa löysin sieltä sanoja joihin on helppo yhtyä

arvoisa puhemies

jos me tahdomme halvemmaksi energiaa mitä me kiistatta tahdomme niin verojen vähennys olisi se luonnollinen tie antaa tasapuoliset etenemismahdollisuudet eri energiamuodoille

edustaja eerola nosti tuossa tämän vieraannuttamisasian ja siitähän on tehty lakialoitteitakin peräti kaksin kappalein

olisiko yksi ratkaisuvaihtoehto näihin ongelmiin täysin uudenlaisen alkoholipolitiikan läpikäynti jonka yhtenä osa alueena voisi olla vaikka ravintolassa tarjoillun alkoholin veron lasku jolloin alkoholi nautittaisiin valvonnan alla eikä kotisohvalla lasten keskellä vedettäisi kännejä

kysyisin yksinkertaisesti voisiko nämä lakialoitteet käsitellä nyt tämän asian yhteydessä koska kyse on kuitenkin merkittävästä asiasta ja nimenomaan lapsien asemaa parantavasta asiasta

halvasta energiasta hyötyvät sekä kotitaloudet jolloin ostovoima lisääntyy että teollisuus jolloin saamme työpaikkoja ja kilpailukykymme kasvaa ja vienti vetää

miten nämä asiat hoidetaan

arvoisa puhemies

se on hyvin haasteellista ja tulemme seuraamaan sitä

täällä on mielenkiintoisia tulkintoja ollut viimeisen kyselytunnin aikana ja nyt tätä budjettikirjaa käsiteltäessä

käsittääkseni korjatkaa nyt jos olen väärässä olen ensimmäisen kauden kansanedustaja vaan nyt käsitellään tätä hallituksen esitystä ei perussuomalaisten esitystä

me annamme kyllä apua teille kaikin mahdollisin tavoin mitä pystymme mutta tämä lähtökohta on vähän ihmeellisen tuntuinen

kuten muutkin valiokunnan jäsenet ja puheenjohtaja minäkin yhdyn kiitoksiin sekä ministerin että ministeriön suhteen että ennen kaikkea valiokunnan ja valiokunnan virkamiesten suhteen

tämä on ollut suunnaton työ ja moninaisten keskustelujen jälkeen tästä on saatu yksimielinen ja toivottavasti suomea eteenpäinvievä kokonaisuus

päästövähennys on ajoneuvoveron pohja ja ikävä kyllä se on eriarvoistava vaikka sillä hyvä tavoite onkin

tässä samaan aikaan mitä enemmän tietotekniikka hallitsee meidän vesiverkostoamme viemäriverkostoamme sähköverkostoamme on muistettava että tämä maailma on myös haavoittuva

arvoisa puhemies

ei uskoisi puheesta ja tästä käsiteltävästä lisäbudjetista että hän on hallituspuolueen jäsen

siinä suhteessa on aina silloin tällöin palautettava mieleen että perusinfran perustarpeiden äärellä pitää olla se plan b elikkä ihan vaikka manuaalinen karvalakkiversio siitä miten tämä yhteiskunta sitten poikkeustilanteessa pyörii

valtionvelasta puhutaan paljon mutta syytä onkin sinänsä koska velkaa otetaan ulkomailta vain antaaksemme sen takaisin ulkomaille

mutta se mistä ei puhuta ja mikä on lähes yhtä pahaa ehkä jopa pahempaa lainanottoa on se ettemme pidä huolta riittävästi olemassa olevasta infrasta

kun tämä meidän arkemme on joka tapauksessa tietotekniikan hallitsema on samaan aikaan kyettävä hallitsemaan tämä kybermaailma mutta myös pidettävä yksityisyydensuojasta kiinni koska sehän on ensinnäkin meidän kaikkien oikeutemme mutta myös semmoinen vetovoimatekijä millä voidaan houkutella erilaisia isoja toimijoita ja investoijia suomeen ja tuomaan suomeen kaivattuja verotuloja

perusväylänpitorahat ovat aivan liian pienet olleet jo monen hallituksen ajan ja pettymys sinänsä että vaikka liikennehankkeet saivat nyt ihan kohtalaisen roolin ja telakkatuetkin ovat hyviä ja niin edespäin niin perusväylänpitorahat ovat edelleen pienellä eikä niitä haluta näköjään korjata

kuten aloitin niin tämän tietoyhteiskuntakaaren paras puoli on se että nyt on koottu kasaan useista laeista yksi iso kokonaisuus

moni asia tässä on hieman semmoisen kyseenalaisen tulevaisuuden valossa ei tiedetä ihan mihin suuntaan ollaan menossa

tätä tulee pahentamaan myös se millä yritetään kompensoida rikkidirektiivin kustannuksia elikkä nämä mitat ja massat

mitat ja massat otetaan käyttöön ja ilman että siihen annetaan kunnon rahaa

tämä tarkoittaa sitä että monia asioita ja tätä koko ympäristöä on seurattava ja kyettävä linjanmuutoksiin lainmuutoksiin ja nopeutettava reagointia

jos ei tiestöön panosteta kunnolla niin tiestö rapautuu entisestään ja jos se tie ei kestä niitä mittoja ja massoja mitä nämä uudet asetukset tekevät joutuu tämä sama rekka kiertämään pitäviä ja kestäviä teitä mitä on hyvin vähän suomenmaassa pitemmän matkan ja siinä se kustannushyöty sitten menikin

niin tai näin tämä on tämmöinen mahdollistava iso paketti millä me pystymme elämään nykypäivänä ja kehittämään toimintojamme

yhteen yksityiskohtaan tahdon tässä pikkasen puuttua muutenhan tämä oli tämmöinen isolla pensselillä maalattu puhe

arvoisa puhemies

tämä lyhytaikaisen radioluvan ketjutuksen kielto poistaa radiotoiminnasta epäkohtia mitkä ovat tällä hetkellä olleet siellä sekoittavana tekijänä

arvoisa puhemies

nythän eläkeiällä ei minun mielestäni ole kyllä saavutettu sitä mitä siellä on varmaan ajettu takaa vaan on tullut vaikeuksia monella eri tavalla joten miten suhtaudutte tähän aloitteeseen

turvapaikanhakija siis käännytetään jos ei ole syytä tai jos ei hän osoita sitä syytä että hänellä on turvaton tilanne siellä lähtömaassaan eikö niin

toisaalta kun tämä ketjutus kiellettiin myös sallittiin sitten mainostaminen joka toimii erinomaisena ponnahduslautana sitten uusille toimijoille alalle

katuverkot on toinen asia mikä ei tule kestämään näitä mittoja ja massoja ja kun kuntien valtionosuudet pienenevät entisestään vain sen takia että saadaan pakkoliitokset tehtyä niin siellä on iso ongelma edessä

poliisin kohdalla kansan parissa liikkuu vahvasti semmoinen ajatus että poliisit valvovat ylinopeuksia sen takia että saavat helpoiten tuloa toimialalleen

jos tämmöinen tilanne on todettu ja on myönnetty turvapaikka mutta tämä turvapaikan saanut henkilö myöhemmin palaa syystä tai toisesta kotimaahansa onko hän silloin toiminnallaan osoittanut että tämä turvapaikan myöntämisperuste on turha

tämä ä ja tämä kokonaisuus tämän yksityiskohdan pyrkimyksenä kokonaisuudessa on se ettei kermaa päästä kuorimaan niiltä paikallisradioilta mitkä toimivat siellä pienin varoin pienin resurssein eli kyseessä on tämmöinen oikeudenmukaisuuden tavoite

viemärit tulevat laukeamaan vesijohdot ynnä muut sillat kaikki nämä yksityistiet joka taholle tulee tämä iso rasitus ja tämä on sitä velkaa mitä me nyt kasvatamme kun emme pidä infrasta huolta

mitä mieltä olette siitä kuuluuko toimintaa siirtää enemmän esimerkiksi juopuneena ajamisen valvontaan tai taajamaliikenteessä suojatien eteen pysähtymiseen

ja jos esimerkiksi tämä takaisin kotimaahansa isis terroristiksi mennyt henkilö palaa suomeen voidaanko hänet siinä vaiheessa käännyttää koska sen perusteen minkä perusteella hänelle on myönnetty turvapaikka hän on omalla toiminnallaan osoittanut turhaksi

oikaiseeko se esimerkiksi tämmöisiä epäkohtia missä osa radiokanavista toimii hieman paikallisluvan ja valtakunnan luvan välimaastossa ja sekoittaa pakkaa

julkinen rakentaminen on sekin ollut liian pitkään huonolla hoidolla ja monessa julkisessa rakennuksessa on kosteusongelmia

sitten on myös semmoinen asia tähän kerman kuorintaan liittyen että ylettyykö se ketjutuksen kielto myös semmoiseen vuosittaiseen toistoon joka tapahtuu vaikka pori jazzien aikaan tai jonkun muun ison festivaalin aikaan sillä aina sen vuotuisen toistuvan festivaalin aikaan pieni lyhytaikainen radiolupa anotaan ja saadaan ja näin kuoritaan kerma

jo pelkästään homekoulujen se lasku mitä siitä tulee ettei niitä kunnosteta pelkästään terveyshaittojen kohdalla on sitä valtionvelkaa mitä ei pitäisi ottaa

arvoisa puhemies

tämä mattilan puheenvuoro on hyvä ja erittäin kannatettava eli minä kannatan tätä esitystä

ja ei voi kuin ihmetellä miksei näitä panoksia pistetä omaan infraan olemassa olevaan infraan koska ne hyödyt tulisivat muun muassa näiden mainittujen terveyshyötyjen tai terveyshaittojen vähentämisen myötä ja sen myötä että meillä olisi yleensäkin tie olemassa ettei se huuhtoudu seuraavissa tulvissa pois mutta myös sen takia että tässä taantumassa missä eurooppa on suomen on turha hakea kasvua euroopasta

mutta niin tai näin maailma on tietotekniikan ympärillä maailma muuttuu nopeus on valtavaa

kiitos

suomen rattaat pitää pyörittää tällä kotoisella kysynnällä ja elvyttävä rakentaminen on ehdottoman järkevää tässä kohtaa

mutta on totta että tämä toimintamalli on herättänyt kritiikkiä eikä siitä oikein kauneuspisteitä voi antaa

ja totta on se että hallitus meni yksipuolisesti jäädyttämään tämän indeksikorotuksen jotta kotitaloudet saisivat vähän paremman ostovoiman ja poistamaan sieltä ne alemmat maksuluokat joten kaikista vähäosaisimmat saavat hieman helpotusta arkeensa

toivon että tämä näkökanta otetaan näissä valmisteluissa huomioon koska kyseessähän on henkilö joka on itse tullut tänne ja ilmoittanut että hänellä on turvaton tilanne lähtömaassaan kotimaassaan ja jos se todetaan näin niin silloin on myönnetty turvapaikka

valiokunta tästä kritiikistä johtuen teki erittäin kriittisen mietinnön ja korosti muun muassa tätä parlamentaarisen työryhmän roolia tulevaisuudessa

mutta jos hän turvapaikan myöntämisen jälkeen itse toteaa että se kotimaa onkin turvallinen paikka ja palaa sinne takaisin niin eikö silloin tämä oma toiminta ole tavallaan kumonnut viranomaisen päätöksen

ja kuten esimerkiksi edustaja jokisen puheenvuorosta voitte päätellä kyllä tätä keskustelua on käyty myös hallituspuolueiden sisällä ja koko eduskunnan sisällä ja mielestäni näin tulee käydäkin

mutta kun me puhumme kyberturvallisuudesta on pohdittava sitä missä kohtaa silloin kulkee poikkeusolojen raja

eli tämä on uusi sodankäynnin keino terrorismin keino ja sitä käytetään jo nykypäivänä toiset testatakseen toisten puolustuskykyä ja toiset testatakseen omaa hyökkäyskykyä

arvoisa puhemies

tämä on uusi asia mitä tarvitsee pohtia ihan syvällisesti että mikä on nykyaikojen poikkeusolojen raja

toki on niin että kaikki ihmiset eivät aina tarvitse niitä palveluja päivittäin mutta poliisit käyttävät niitä asemia päivittäin

mutta joka tapauksessa valiokunta on tiedostanut nämä ongelmat ottanut kritiikin vakavasti huomioon tehnyt kriittisen mietinnön korostanut parlamentarismia alueellista toimintaa kielellistä toimintaa